maatalouden kannattavuus on vajonnut erittäin heikoksi kuluvana vuonna salissa oleva asiantunteva edustajaporukka varmasti tietää nuo syyt ja senpä takia tässä on yritetty myös käytettävissä olevien varojen puitteissa tähän kannattavuusongelmaan puuttua

yksikään alueen kunta ei lämmennyt ehdotuksellenne

suurta yksimielisyyttä nautti se että voisimme tuottaa laajaa väestöpohjaa vaativat terveys ja sosiaalipalvelut yhteistyössä kuten teemme jo tällä hetkellä

eussa laadittiin kansallisia kriisipaketteja jotka tietenkin menetyksiin nähden jäivät kovin vaatimattomiksi mutta aina jokainen miljoona on tervetullut tässä tilanteessa

silloin itsenäiset lähikunnat voivat huolehtia päivähoidosta koulusta kehittämisestä kaavoituksesta kulttuurista liikunnasta vapaa ajasta ja kunnan teknisestä infrasta ihmisten päivittäisiin palveluihin liittyvistä asioista ja asumisviihtyvyyteen liittyvistä asioista joissa varmasti paras intressi ja halu vaikuttaa omaan lähiympäristöön on paikallisissa kunnissa

keskustan eduskuntaryhmä teki oman vaihtoehtonsa kataisen hallituksen budjettiesitykselle ja nyt tulevan keskustelun aikana esittelemme yrittäjyyttä ja kasvua koskevia linjauksiamme

juuri pahiten velkaantuneitten ja hiljattain investoineiden tilojen auttaminen tässä vaikeassa tilanteessa

sen lisäksi satsaisimme konkreettisilla toimenpiteillä kasvuun ja yrittäjyyteen

me tunnistamme taloudellisen tilanteen vakavuuden ja sen asettamat reunaehdot ja tuntuu että meillä oppositiossa on jopa parempi taju taloustilanteen vakavuudesta kuin hallituksella

täällä on puhujalistalla monia hyvin asiantuntevia edustajia joten en mene tässä yksityiskohtiin koska valitettavasti joudun itse myös keskustelusta pois lähtemään

puhemies

keskusta tarjoaa suomalaisille vähemmän velkaa ja parempaa elämää vuoden jokaiselle päivälle

vielä vain tästä maatalouden kassakriisin asiasta haluan todeta sen että tuolla eun maatalousneuvoston päätöksellä samalla kun päätettiin näistä kansallisista kriisipaketeista päätettiin siitä että on mahdollista maksaa korotettuja tukiennakoita viljelijöitten maksuvalmiuden helpottamiseksi

ottaisimme miljoona euroa päivässä vähemmän velkaa kuin hallitus

mutta miksi te ette puutu siihen oleelliseen kysymykseen miten sairaat pääsevät lääkäriin ja saavat jatkohoidon miten terveyspalvelut saadaan toimimaan

hallituksella on kolme vuotta ollut aikaa tehdä kuntauudistusta ja sosiaali ja terveyspalveluiden uudistusta ja kun kuuntelee puolueita vuorotellen ei voi kuin todeta että ihmettelen mihin olette aikanne käyttäneet

keskittykää terveydenhuoltoon niin saatte meiltä tukea

valitaanko ylimitoitetut veronkevennykset vai palvelut

päiväkodit koulut terveyspalvelut

tällä hetkellä jokainen kunta voi alkaa neuvotella liitoksista naapurinsa kanssa ja jos siellä kunnanvaltuustossa tullaan siihen tulokseen että tämä on meille paras ratkaisu näitä vapaaehtoisia liitoksia voidaan tehdä

arvoisa puhemies

nostaisimme yleistä arvonlisäveroa mutta keventäisimme samalla ruuan arvonlisäveroa ja torjuisimme hallituksen kaavailemia sähkön ja polttoaineiden veronkorotuksia

pääministeri katainen te hoette mantraa vastuunkannosta mutta puolustusvoimauudistuksella varuskuntien lakkauttamisella ja julkaisemallanne kuntakartalla ei tunnu olevan vastuunkantajaa poliittista vastuunkantajaa

eli tässä kohtaa tämä oli ehkä se merkittävin viljelijöitten maksuvalmiustilannetta helpottava asia ja nyt myöhemmin vielä tämän loppuvuoden aikana jonkun verran lisää näitä korotettuja ennakkomaksuja tulee

vain siten taloutemme oikenee

tuotteko sen pakkoesityksen tänne eduskuntaan ja pakotatte hyvin toimeentulevat kehyskunnat liittymään vastoin tahtoaan vai miten aiotte edetä sillä plakkarissanne on toistaiseksi nolla kuntaliitosta tällä kaudella

siinä missä hallituksen linja nojaa edelleen ylioptimistisiin kasvunäkymiin ja hallitus keskittyy vain levittelemään käsiään euroopan talousongelmien edessä keskusta esittää konkreettisia toimenpiteitä

tässä lakiesityksessä todella luodaan ne raamit ja pelisäännöt millä tätä kansallista kriisitukea nyt sitten kohdennetaan velkaantuneille ja hiljattain investoineille tiloille

olen ymmärtänyt että hallituksenne pyrkisi estämään nuorten syrjäytymistä

mitä voimme tehdä kotimaassa riippumatta siitä mitä maailmalla tapahtuu suomalaisen yrittäjyyden työn ja talouskasvun eteen

nyt te toteatte että hallituksenne onkin kyvytön kantamaan huolta tulevien nuorten polvien henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista niin että he pystyisivät palvelukseen astumaan

vaikka tietenkin raha on aina rajallista niin olen tyytyväinen että tässä tiukassa taloustilanteessa on pystytty tämänkinkaltainen raha irrottamaan ja nyt se sitten ripeästi varmasti viedään lainsäädännössä päätökseen niin että maksatukset voivat mahdollisimman pikaisesti myös tämän lain nojalla alkaa

se tuo liikkumavaraa kasvavina verotuloina ja pienenevinä työttömyysmenoina ja niitä tarvitaan valtionvelan lyhentämiseksi ja hyvinvointipalvelujen pelastamiseksi

seuraavassa keskustelussa esittelemme viimeisen parin viikon aikana hiomamme yksityiskohtaisen kasvu ja yrittäjyysohjelman

ensin yleiskatsauksen ja esittelyn tekee edustaja pekkarinen ja sen jälkeen seuraa lakialoitteittain yksityiskohtaisia esittelyjä

nykyisin noin puolet työttömistä saa myös asumistukea tai toimeentulotukea tai molempia koska esimerkiksi pelkkä työmarkkinatuki ei elämiseen tahdo riittää

saadakseen vaikkapa satasen toimeentulotukea työtön joutuu selvittämään tulonsa menonsa omaisuutensa pankkitilinsä ja esittämään kuitteja ja perustelemaan kaikki tarpeensa

arvoisa puhemies

meille keskustassa tärkeitä ovat ihmiset ja heidän palvelutarpeensa se että ihmiset voivat itse vaikuttaa omiin asioihinsa ja meille tärkeitä ovat myös ihmisten tunteet

mielestäni olisi paljon parempi että työtön voisi vastaavan ajan käyttää tekemällä pientäkin työtä josta joku on valmis maksamaan olkoon se työ sitten kiireapua työpaikoilla naapurien tai tuttavien jelppaamista tai työtä järjestöissä korvausta vastaan

tuottavuuden kasvu on avain siihen että pystytään niukkojenkin verotulojen aikana huolehtimaan lakisääteisistä tehtävistä ja tuottavuuden kasvun lisäksi tarvitsemme juuri lisää työpaikkoja jotta verotuloja kertyy

he uhraavat vapaa aikaansa yhteiseksi hyväksi niin kuin varmasti valtaosa muittenkin ryhmien valtuutetuista kaupungeissa ja kunnissa koska he tuntevat vastuuta kotiseutujensa ihmisistä ja tekevät varmasti parhaansa palveluiden järjestämiseksi

olen ilahtunut siitä että tämä keskustan esittämä ajatus siitä että byrokratiaa purkamalla paitsi yksityisellä puolella myös julkisella puolella pystytään tuottavuutta parantamaan on ilmeisesti mennyt nyt läpi

myös pääministeri katainen te aluksi sanoitte kunnioittavanne tätä ihmisten halua ottaa vastuuta ja kantaa huolta lähiympäristöstään

eli se ajatus siitä että opettaja opettakoon hoitaja hoitakoon ja karsitaan niitä turhia raportointeja mitä olemme vuosien varrelle luoneet avaa mahdollisuuden parantaa tuottavuutta jolloin niukkoinakin aikoina pystytään tekemään enemmän ja parempaa kun keskitytään oikeisiin asioihin

miksi te viette ne työkalut kuntapäättäjiltä kaupunkien valtuutetuilta viemällä heiltä mahdollisuuden kantaa vastuuta lähiyhteisönsä palvelujen järjestämisestä

joskus nimittäin työttömyyskorvauksen uudelleenlaskenta ja maksatus vievät niin kauan että korvaus viivästyy viikkoja

tässä on useissa puheenvuoroissa viitattu noihin jätevesiasioihin ja myös siihen aikaan kun itselläni oli kunnia tätä ympäristöministerin tehtävää hoitaa

hienoja puheita tänään

se oli puhetta vailla vastuuta

samalla kun te käänsitte selkänne raahen ja tornion metallimiehille te annoitte väärän todistuksen hallituksen ilmastopoliittisesta kunnianhimosta

sdpn ryhmäpuheenvuoron käyttäjä jungner puolestaan toi esille tämän kasvun ja rahoituksen merkityksen hienoa

tai toinen mahdollisuus työttömyysturvabyrokratian kokeneelle on sitten se että pikku hommia tehdään pimeästi ja se taas on osa harmaata taloutta

haluan tässä todeta että ministeri lehtomäki on täysin johdonmukaisesti ja entistä ponnekkaammin samaan suuntaan asioita vienyt

vihreitten puheenvuorossa maalattiin kuvaa hiilineutraalista tulevaisuudesta hyvä sitä tavoittelemme

suomi balin ilmastoneuvotteluissa muutaman muun eu maan kanssa silloin kun elettiin kiikun kaakun vaiheita kantoi sitä vastuuta että tänne tultiin tekemään sopimus ja se tehdään

edustaja kontula laajensi tätä kysymystä monirakenteellisiin esteisiin mitkä estävät ihmisiä osallistumasta täysipainoisesti ja yhdenvertaisesti yhteiskunnan toimintaan ja hyvä niin

pääministeri vanhanen eurooppa neuvostossa totesi että ilmastotavoitteista ei pidä tinkiä vaikka talous yskii hyvin selvää johdonmukaista puhetta

haluan kuitenkin korostaa että vaikka mainitsin että tuo maksuhäiriömerkintä on peruste evätä verkkopankkitunnukset niin ainakin tässä omassa aloitteessani tehty muotoilu on rakennettu siten että verkkopankkitunnukset on myönnettävä kaikille joilla on ylipäänsä oikeus perustaa tili

miksi emme tee jo tänään

sitä varten meillä on ministerin johdolla tiedotusta tehostettu

kysynkin pääministeriltä

siinä on ympäristökeskuksilla ja kunnilla erittäin iso vastuu missilehtomäki puhujakoroke viisi minuuttia

aktiivisuus palkitaan

käsittääkseni kyllä

kuka hallituksessa jarruttaa vai onko näin että jäykkä hallitusohjelma kahlitsee teitä ettekä pysty tekemään tulevaisuuden kannalta välttämättömiä päätöksiä

jos pystyt löytämään työtä vaikka yhtenä päivänä viikossa tai kuussa voit kohentaa omaa talouttasi

konkretia asteeltaan tämä on euroopan johtava ilmastopoliittinen ohjelma

että tämä ei ole pelkästään maksuhäiriömerkintäisten auttamiseksi vaan se on ikään kuin perusoikeus

kun tein tämän ehdotuksen julkisuuteen tammikuussa sain todella runsaan palautevyöryn nimenomaan työttömiltä ja varsinkin työttömiltä jotka tuolla toimeentulotukiluukulla joutuvat asioimaan

nyt hallitus on yksimielisesti tämän takana

arvoisa puhemies

joitain vastauksia joihinkin kysymyksiin

edustaja heinonen kysyi tästä aikataulusta

hallitusohjelmassa on todella paljon asuntorakentamista edistäviä kirjauksia ylipäänsä rakentamista edistäviä kirjauksia ja kaavoitusvaltaa paikallisille tasoille siirtäviä kirjauksia

itse uskon siihen että ani harva työssä oleva pystyy ensinnäkään omaa työaikaansa säätelemään niin tarkasti että nyt haluaisinkin tehdä vaikka kolme tuntia viikossa vähemmän työtä ja jättäytyä mahdollisen työttömyysturvan varaan ja kikkailemaan tuilla

osa näistä tuodaan hallituksen esityksinä eduskuntaan jo tulevana syksynä

jotkut vaativat pitempää valmistelua ja koska hyvään säätelyyn kuuluu myös huolellinen valmistelu niin ne ehtivät sitten vasta vähän myöhemmin eduskuntaan

valtaosa ihmisistä joilla on työ tekee sitä työnantajan ohjeitten ja toiveitten mukaisesti ja suurin osa ihmisistä joilla työtä ei ole varmasti haluaa sitä tehdä juuri sen kaltaisissa pätkissä kuin mahdollisuuksia on

todellakin sitä on joitakin kertoja lykätty eteenpäin ja nyt hallitus ratkaisee tämän ongelman hallitusohjelmaan kirjatulla tavalla ja olen sillä tavoin evästänyt tuon asiaa valmistelevan työryhmän

edustaja aalto kysyi aiemmin kuka vastaa esimerkiksi ympäristönsuojelun toteutumisesta jos ympäristöministeri ei enää vahvista maakuntakaavoja

valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä

sen jälkeen maakuntavaltuustot vastaavat että kaavat ovat lain mukaan laadittuja ja eri toiminnot sijoitetaan järkevällä tavalla toistensa kanssa sopusoinnussa

edelleen täällä kysyttiin tuulivoiman rakentamiseen liittyvästä asetuksesta

nämä ovat monta kertaa pieniä päätöksiä ja tänään olen allekirjoittanut päätöksen että isot ja pienet lehmät saavat olla samankokoisissa parsissa jatkossa

pääministeri katainen oli mukava kuulla teiltä kohtuullisen suoraa puhetta siitä että ei ole helppoja ratkaisuja

olen myös ilahtunut siitä että nyt kun hallitus valmistautuu puolivälitarkasteluun niin selvitysmiehet soininvaara ja vartiainen ehdottivat viime viikolla yhtenä ehdotuksena työnteon kannusteiksi juuri tämänkaltaista asiaa

me molemmat muistamme että kreikan ykköspaketin yksi peruste oli voittaa aikaa jotta pankit ehtivät vahvistaa taseitaan jotta muut maat ehtivät vahvistaa omaa talouttaan

mutta edelleen kysymme

tosin he ehdottivat sitä ainoastaan työmarkkinatukea saaville ja on toivottavaa että hallitus edes tämän työmarkkinatukea saavien oikeuden toisi

mutta demareille

annetaanpa nyt vaikka sitten suomalaisten pohtia ja ratkaista onko linja tiukentunut vai löystynyt

mutta samaan aikaan te olette hyväksyneet sen että kriisirahastoista annetaan pankkitukea ja jälkimarkkinaoperaatioille rahaa

te olette luopuneet yksimielisyysvaatimuksesta

toinen miinus

kolme miinusta yksi plus paljonko jäi

arvoisa puhemies